tämä luo sitä jatkuvuutta että ei lähdetä lyhytjänteiseen jaksotukseen joka sitten hidastaa alan kehittymistä

nyt on täysin välttämätöntä löytää keinoja joilla maatalousyrittäjät selviävät tästä vaikeasta tilanteesta yli ja sen vuoksi onkin erittäin hyvä asia että hallitus on ottanut tämän asian vakavasti ja tuon kriisipaketin luvannut

arvoisa herra puhemies

vielä muutama sana tuosta kiinteän valokuituverkon merkityksestä

tietoyhteiskunnan kehittyminen ja varsinkin niiden palveluiden kehittyminen on pitkälti kiinni siitä kiinteästä valokuituverkosta

tällä hetkellähän noihin hallintoneuvostoihin nimetään edustajat työntekijä ja työnantajajärjestöjen ehdotuksesta mikä on tietysti luonnollista mutta yhtä luonnollista luulisi olevan että ne ihmiset jotka ovat myös kartuttaneet näitä työeläkerahastoja työssäoloaikanaan ja sitten ovat jo eläkkeellä olisivat myös mukana tässä päätöksenteossa

mutta kun ollaan menossa siihen vaiheeseen että yhteiskunnallisia ja julkisia palveluja täytyy viedä verkkoon ja saada niitä sovelluksia sinne ja ne tulevat tietysti sitten rasittamaan ja käyttämään sitä kapasiteettia paljon niin siinä mielessä voi kannustaa edelleen tuon valokuituverkon kehittämiseen

sen vuoksi katson niin kuin tässä aloitteen esittelytekstissäkin tuodaan ja edustaja gästgivars tuossa esittelypuheenvuorossaan toi esille että tämä lisäisi eläkejärjestelmän uskottavuutta hallinnon tasapuolisuutta ja järjestelmän avoimuutta

siinä mielessä tämä on erittäin kannatettava lakiehdotus ja niin kuin tuossa kuultiin tämä lakiehdotus on myös kustannusneutraali eli tämä ei ole lisäämässä kustannuksia

eihän voi olla niin että tämän tietoverkon pääasiallisin käyttötarkoitus on viihde että katsotaan televisiota koska televisiolle on myös muitakin tapoja lähettää se asiakkaalle perille

ja tuo postilain muutoshan keskittyy tuohon näkövammaisten oikeuteen saada postimaksutta pistekirjoituslähetyksiä

eihän voi olla niin että rajalliset taajuudet ikään kuin täytetään sitten viihteellä kun julkisella palvelupuolella terveyspuolella ja muualla on kasvavia tarpeita ja kehitystä täytyy tapahtua

mutta tämä maailman postiliiton yleissopimus sisältää hyvin paljon postialaa koskevaa maailmanlaajuista säätelyä

kannatan tätä

keskustelu

tämä asia näyttäisi siltä myös

täällä on useita artikloja jotka sitten yksityiskohtaisesti ohjaavat postinkulun järjestämistä

orpon avartumistilaa verestyksen yhdestoista sija kunnes mustui mutta toinen panna pöydälle cosmos kuudes syyskuuta kuluvaa vuotta pidettävä toisista tämä hyväksyttäneen hyväks

nyt kun tätä sopimusta tässä hyväksytään niin sen myötä myös tietysti näiden toimenpiteiden tulee johtaa meillä käytännön toimiin

joskus arvo täysistuntoon huomenna perjantaina kosmos kuudes syyskuuta

meillä kansallinen lainsäädäntö ei sisällä säännöksiä postin turvallista kuljetusta koskevasta turvallisuusmääräyksestä tai turvallisuusstrategiasta

tässä käsiteltävässä asiassa pohditaan avioliittoa verrataan tätä lakiesitystä avioliiton antamiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja tullaan sitten pohtimaan mikä on avoliiton peruste ja määritelmä

tämä on suuri haitta tällä hetkellä suomalaisille asesepille jotka ovat maailmanlaajuisesti erittäin korkeatasoisia

avoliittohan on tämmöinen vapaan rakkauden muoto ja nyt näen myös sen vaaran että tässä lähdetään avoliittoa normeeraamaan tässä on oikeastaan kysymys siitä että lähdetään normeeraamaan tätä avoliittoa aletaan puhua avoliiton rekisteröinnistä avoehdosta avoerosta ja kohta varmaan avoliittovalmennuksestakin jossa sitten neuvotaan että laitapa sitten kaikki kuitit talteen kun ryhdyt tähän avoliittoon

tässä on hyvin paljon tällaisia asioita jotka lakivaliokunnan kuulemisissa täytyy selvittää

tuo bioenergiapaketti on todella erinomainen paketti ja se tulee parantamaan työllisyyttä maaseudulla ja energiantuotantoa myös paikallisesti

tällä hetkellä olen itse jotenkin kääntymässä siihen että täällä etusivulla tämän lain nimeä pitäisi muuttaa niin että siitä tuo avopuolisoiden määritelmä poistettaisiin ja puhuttaisiin yhteistalouden purkamisesta ja siihen liittyvistä varallisuuden järjestelyistä ja heikomman osapuolen etujen turvaamisesta

tämä edustaja turusen lakialoite nostaa esille tärkeän ongelman julkisesti tuetussa vuokra asuntotuotannossa

tuo paketti laukaisee useita voimalaitosinvestointeja ja olenkin perännyt sitä että tässä samassa yhteydessä olisi tullut käsitellä hevosenlannan ja oljen polton mahdollistaminen näissä bioenergiahaketta käyttävissä voimalaitoksissa nyt kun suunnitellaan niitä investointeja

tässä päästökaupassahan on ideana käydä kauppaa päästöoikeuksilla ja tarkoitus on ohjata päästöjen vähentämisen investoinnit sinne missä se on edullisinta tehdä ja pienimmin kustannuksin saadaan niitä päästöjä vähentäviä investointeja tehtyä

aravalainojen korkea korkotaso tekee rakentamisesta aravalainoituksen tuella kannattamatonta ja sen vuoksi aravalainoitettu vuokratalorakentaminen on käytännössä loppunut

ruotsissa saksassa tanskassa ja itävallassa hevosenlannan poltto on mahdollista ja ihmettelenkin miksei suomessa ole edetty siihen suuntaan

kun aiemmin tässä salissa käytiin hyvin kiivasta keskustelua puuhakkeesta ja siitä rakenteesta miten valtion tulisi tukea puuhakkeen käyttöä ja siltä osin metsähakkeen ja metsänomistajien puuhakkeen myyntiä edustaja pekkarinen oli siinä hyvin aktiivinen

samoin oljen käyttö lämpövoiman tuotantoon on valtava voimavara paikallisesti kiinteistökohtaisesti maaseudulla

siihen on muitakin syitä joita pitäisi varsin pian poistaa

ne liittyvät muun muassa kaavoitukseen ja rakentamismääräyksiin

mitä aiotaan tehdä jotta oljen ja hevosenlannan poltto mahdollistettaisiin

mielestäni tulisi varsin nopeasti helsingin keskusta alueella esimerkiksi siirtyä kaavoitukseen jossa vaaditaan rakentamista ylöspäin eli on lisättävä kerroskorkeutta

minä olen ihmetellyt millä kiihkolla sdp haluaa pitää kiinni autoverosta ja kurittaa niitä työssä käyviä suomalaisia duunareita joilla on pakko olla henkilöauto jotta he pääsevät käymään töissä

sitä on sosialisoinniksikin joskus sanottu

minusta ei pitäisi olla mahdollista ollenkaan tuhlata tätä arvokasta tonttimaata ja samaan aikaan puhua että pääkaupunkiseudulla on asuntopulaa

haluan vielä tässä lopuksi tuoda esille sen näkökulman että kaupan aukioloaikojen ja tässä tapauksessa parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen rajoittaminen menee sille tontille missä puhutaan elinkeinon harjoittamisen rajoittamisesta ja kun kysymyksessä on pienyritysten toiminta jossa kannattavuus on muutenkin tarkalla niin siinä mielessä tämä edustaja heinosen lakialoite siitä että näitä aukioloaikoja vapautetaan on mitä parhain

tuolla ylhäällä on tilaa ja silloin kun rakennetaan korkealle hyödynnetään se olemassa oleva infra eikä yhdyskuntarakennetta levitetä laajalle mistä sitten seuraa tarpeita liikenneinvestointeihin ja muita infrapanostuksia ja myös muita ongelmia

arvoisa herra puhemies

opposition taholta kannettiin huolta siitä että aluehallintoviranomaisilla on liian vähän resursseja valvoa muun muassa lastensuojelun aluetta

eli silloin kun rakentaminen ja asuminen on tiivistä niin kuin sen tällaisessa kaupunkimiljöössä tulee olla niin se voisi olla entistä tiiviimpää niin että edellytetään korkeampaa rakentamista ja

arvoisa herra puhemies

kun täällä kannettiin huolta siitä että nyt pitäisi tukea sitä energiapuun tuotantoa niin tietysti näitä järjestelmiä olisi voinut miettiä jo silloin kun tätä päästökauppaa luotiin ja antaa silloin metsänomistajille se mikä metsänomistajille kuuluu eli oikeus myydä ja tehdä kauppaa sillä oman metsän hiilensitomiskyvyllä

tämä sitten kääntöpuolella että jos on asemia joissa on vain neljä matkustajaa päivässä niin se että pitäisi hinnalla millä hyvänsä pitää se liikenne siellä ei ole tätä päivää

itämeren maiden ulkomaankauppaa uhkaa suuri taloudellinen uhka ja siinä suomella ja venäjällä ja muilla itämeren valtioilla on yhtenäinen intressi

keskustelua

toisaalta kun olen seurannut eri elinkeinoelämän hankkeita esimerkiksi hämeen ja kaakkois suomen ely alueilla tuntuu että on vähän liikaakin aikaa koska tuntuu että on isoja hankkeita mutta ne eivät etene ne jumittuvat muiden kannatuksesta ja puollosta huolimatta ely keskusten rattaisiin

tässä pienyrittäjyydessä ja naisvaltaisella alalla kuten edustaja heinonenkin tuossa edellisessä puheenvuorossaan toi esille nämä vanhemmuuden kustannukset ovat sellaiset että ne vielä heikentävät sitä kannattavuutta

herra puhemies

sillä lailla se yrityselämä siellä pienyrityksessä ja naisvaltaisella alalla on todella kovaa ja siinä se kannattavuuden rajoilla ponnistelu on kova paikka

kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja heikki niemeläinen on sanonut että kuntakentässä piilee suuri ongelma vauraissa mutta tehottomasti palveluitaan järjestävissä kunnissa

siinä mielessä on väärin että lailla rajoitetaan elinkeinon harjoittamisen vapautta sitä aikaa milloin saa sitä elinkeinoaan harjoittaa ja esimerkiksi tässä tapauksessa parturi ja kampaamoliikettä auki pitää

yhtiöistä ammennetaan rahaa tehottomiin palveluihin

samaan aikaan valtiovarainministeriön kuntaosaston neuvotteleva virkamies vesa lappalainen on sanonut että kuntaosastolla ei ole toimivaa mittaria millä kuntien palvelujen tehokkuutta mitataan

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään talous valinnut edustaja heinosen lakialoite on erittäin hyvä

kysynkin nyt kuntaministeri virkkuselta otetaanko kuntien palvelutuotantoa tehokkaasti mittaava mittari käyttöön ennen kuin vahvan peruskunnan kriteerit määritellään

arvoisa herra puhemies

nyt jo edesmenneen kenttäsahurin poikana aika surullisena luen tätä esitystä ja huomaan jälleen että meidän ennakkovartiointimme tuolla eu tasolla on pettänyt

tämä esitys liittyy tosiaan tuohon ajokorttidirektiiviin ja hallituksen esitykseen ajokorttilain muutoksista

arvoisa herra puhemies

tästä hallituksen esityksestä talousarvioesityksen täydentämiseksi ensi vuodelle otan esille vain yhden asian

hyvää täällä on esimerkiksi se että vaarallisten aineiden ajolupakokeiden vastaanottajalta vaaditaan vastaava ajolupa ja vaaditaan myös käytännön kokemusta vaarallisten aineiden kuljettamisesta ja se on hyvä asia tai siihen verrattava liikenneturvallisuusviraston antama koulutus

sitten tässä tuodaan esille kuljettajatutkinnon vastaanottajan peruskoulutus joka antaisi pätevyysvaatimuksen b luokan ja am luokkien kokeiden vastaanottamiseen eli henkilöauton ja mopon ja niin sanotun mopoauton kevyen nelipyörän ajokokeen vastaanottamiseen

ministeri ei ole täällä paikalla joten nyt en pääse kysymään ja varmistamaan sitä taataanko tällä rahalla nyt jokaisen veteraanin pääsy kuntoutukseen

tuossa kuultiin että aiemmin tämä vapaaehtoisuus on perustunut nimenomaan siihen että suomessa on paljon pienyrityksiä jotka toimivat tällä toimialalla

itse toimin omalla paikkakunnallani veteraanineuvottelukunnan puheenjohtajana ja siellä on tullut esille tämä vähenevä laitoskuntoutuksen tarve koska veteraanit eivät enää jaksa sitoutua ja pysty lähtemään pitkille laitoskuntoutusjaksoille

täällä on puhuttu sahausyrittäjistä mutta meillä on myös yrittäjiä pienyrityksiä jotka rakentavat omasta tavarasta ja nämä yritykset nyt sitten joutuvat tässä tämän ce merkinnän ja tämän voimaantulon eteen

esityksen vaikutuksissa tuodaan selvästi esille se että totta kai tässä ammattitaito paranee ja sen myötä myös kokeiden laatutaso paranee

on hyvin tärkeää että haja asutusalueilla saadaan tietoliikenneyhteydet riittävään valmiuteen ja riittävällä nopeudella toimimaan

sen vuoksi on myös koko ajan tarkasteltava kuntoutuksen laatua ja tapaa miten se tavoittaa parhaiten veteraanit

tässä kohtaa haluankin tuoda esille sen huolen että tällä hetkellä jo ajotutkintojen tutkintomaksut ovat erittäin korkeita elikkä ajokortin hankkiminen tulee erittäin kalliiksi

eli tyyppihyväksyntä varmennustodistus tai valmistuksen laadunvalvonta

jos näiden kautta tuota ce hyväksyntää ei haeta silloin kyseeseen tulee rakennuspaikkakohtainen varmentaminen

näihin päiväkuntoutuksiin sisältyy myös tämä sosiaalinen yhteydenpito muihin samanikäisiin

tämän esityksen myötä edelleen tulee hinnankorotuspainetta ajokorttitutkintomaksuihin

tässä yhteydessä täytyy ottaa esille että varsinkin haja asutusalueilla maaseudulla ajokortti on välttämätön jotta pystyy siellä liikkumaan ja nuorille se on välttämätön hankkia heti kun tuo ikä tulee täyteen

meillä on viime aikoina paljon puhuttu siitä kuinka asumisen hinta on liian korkea ja asumisen hintaa pitää saada alas

oikeastaan tuohon voisi loppuun todeta vain sen että nyt kun tämä esitys menee valitettavasti tässä eteenpäin standardisoinnin kustannukset tulisi nyt saada aivan minimiin ja tuo ryhmäsertifiointi käyttöön jotta maaseudulla ei esimerkiksi menetetä tätä elinkeinomuotoa sahausyrittäjiä

tätä pohdintaa tässä ainakin itse tällä hetkellä käyn

ne ovat sivuelinkeinoja mutta ne ovat myös kuten edustaja myllykoski toi esille erittäin tärkeitä palveluntuottajia eivätkä vain kaupallisen tuotteen myyjiä

hyvä kärki on se että tämä nuorten yhteiskuntatakuu on nostettu ihan ykkösasiaksi ja siihen osoitetaan vahvoja toimenpiteitä nuorten työllistymisen parantamiseksi ja koulutustason nostamiseksi

arvoisa rouva puhemies

meidän on tosiaan syytä muistaa tämä vallan kolmijako oppi johon täällä viitattiin eli eduskunta säätää lakeja ja tuomioistuimet sitten määräävät niitä rangaistuksia sen asteikon mukaan joka täältä on annettu ja arvioitu kuhunkin rikokseen sopivaksi

pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustaminen viron suomen latvian ja norjan välillä tavoittelee sitä että parannetaan lentoturvallisuutta vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia sujuvoitetaan lentoliikennettä ja alennetaan lentoliikenteen kustannuksia

nyt tämä kansalaisaloite esittää että lapseen kohdistuvan törkeän seksuaalirikoksen minimirangaistusta nostettaisiin ja silloin samalla myös tietysti vaikutetaan siihen minkä mittaisia rangaistuksia näistä rikoksista tuomitaan

yhteiskunnan tehtävä on suojella jäseniään rikoksilta ja rikollisilta ja vielä tärkein tehtävä suojella niitä haavoittuvimpia lapsia heikompia jotka eivät kykene itse suojelemaan itseään

tällä mahdollistetaan ilmatilan käytön yhteensovittaminen jäsenvaltioiden kesken aikaisempaa paremmalla tavalla mutta ei kuitenkaan puututa sopimusvaltioiden omaa ilmatilaa koskevaan itsemääräämisoikeuteen vaikka täällä muutamissa puheenvuoroissa on vähän sen suuntaistakin henkeä ollut

nyt kun lakivaliokunta saa tämän aloitteen käsiteltäväkseen ja tässä puhuttiin laajemminkin lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja siitä mitä muuta olisi tehtävissä kuin esimerkiksi tämä kansalaisaloitteen minimirangaistuksen nosto onko joitain muita toimenpiteitä joita voisimme tässä yhteydessä vielä tehdä niin haluan nostaa tässä vielä harkintaan ja mietintään tuon yhdysvalloissa aikoinaan otetun lex meganiksi nimetyn lain jossa määrätään että seksuaalirikoksen uhrin tulee saada tietoonsa se hetki kun rikoksesta tuomittu vapautuu sitten sieltä vankilasta

nostan esille tässä yhden erittäin ajankohtaisen kysymyksen joka vaivaa tällä hetkellä monia televisionkatsojia ja se liittyy noihin televisiokuvan häiriöihin

tavoitteena on vähentää jäsenvaltioiden välistä ilmatilan ruuhkautumista joka on nähtävissä tulevina vuosina

matkaviestinoperaattorien langattomien yhteyksien aiheuttamia häiriöitä ilmenee monen televisionkatsojan televisiolähetyksessä ja on epäselvää kuka ne korjaa ja kuka ne korvaa

tuossa taajuushuutokauppalaissa edellytettiin että sille taajuusalueelle tulevat operaattorit korvaavat ne häiriöt jotka aiheutuvat siitä toiminnasta

suomen on tässä tilanteessa sekä talouden että turvallisuuden nimissä toimittava maltillisesti ja ratkaisuhakuisesti niin kuin aina olemme toimineet sekä eun päätöksenteossa että kahdenkeskisissä toimissa britannian kanssa

aiotteko tuoda sen suuntaisen lakiesityksen että ylipäätään matkaviestinoperaattorit joutuvat korvaamaan televisiolähetyksiin aiheuttamansa häiriön ja kustantamaan ne korjaukset

valiokunta sai selvityksen siitä että tällä ilmatilan lohkon perustamisella on vaikutuksia sekä siviili ilmailuun että sotilaalliseen maanpuolustukseen ja se johtuu siitä että molemmat käyttävät yhteistä ilmatilaa ja hyödyntävät samoja lennonvarmistus ja sääpalveluja

niin kuin tuossa edustaja tolvanen sanoi näissä seksuaalirikoksissa uusimisprosentti on erityisen korkea ja monellekin on järkytys sitten nähdä varsin lyhyenkin ajan jälkeen siitä kun tämä rikollinen on tuomittu rangaistusta suorittamaan varsin lyhyen ajan jälkeen ärsytti sillä siellä lähiyhteisössä kadulla kotipiirissä että rikollinen onkin vapaana

kaikki keinot ja ratkaisut joita voidaan tuoda lakiin jotta näihin ulkomaalaisiin liittyviin ongelmiin löydetään ratkaisuja ovat hyviä

suuri osa näistä lennonvarmistusjärjestelmän johtorakenteista on yhteisiä ja tietojärjestelmätkin ovat yhteisiä

aiemmin tänään kyselytunnilla oli keskustelua rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisesta ja siinä ministeri thors ikään kuin vieritti hiukan syytä poliisin päälle siinä että noita esityksiä ei olisi tullut riittävästi ja nyt vasta viime aikoina karkottamisesitykset olisivat lisääntyneet

edelleen britannia on meille tärkeä kumppani sekä kaupassa että turvallisuudessa

tämän tilanteen kohtaamista ja sen asian käsittelemistä voisi helpottaa että rikoksen uhri saisi tiedon siitä kun rikollinen on rangaistuksensa suorittanut

tämä sopimus ei kuitenkaan estä ryhtymästä toimenpiteisiin jotka ovat tarpeen keskeisten kansallisten turvallisuus ja puolustusnäkökohtien varmistamiseksi

kysyisin pääministeriltä sitä onko eun päämiesten kesken avattu keskustelu siitä että eu organisaatiota ja sen budjettia sopeutetaan mikäli britannia erkanee eusta

puolustusvaliokunta pitää välttämättömänä että ilmaliikenne ja sääpalvelujen tuottajia valittaessa maanpuolustukselliset näkökohdat ja puolustusvoimien erityistarpeet varsinkin kriisi ja poikkeusoloissa otetaan painotetusti huomioon ja tämä puolustusvaliokunnan lausunto on tosissaan otettava vakavasti huomioon

tuossa ongelmana on se että on muodostunut määrätynlainen käytäntö ja nuo käytännöt ovat ikään kuin ennakkotapauksia ja vedotaan aina siihen että tämän kaltaisissa rikoksissa ei ole syytä karkottaa koska ei niin ole aiemminkaan tehty

liikenne ja viestintävaliokunta on käsitellyt katsastuslakia koskevaa esitystä viime kevään ja nyt syksyn aikana varsin perusteellisesti eri näkökulmista ja tehnyt hyvää yhteistyötä myöskin ministeriön suuntaan

kiitokset siitä ministeriön virkamiehille ja ministerille